valtioneuvoston selonteko aluehallintouudistuksesta sisältää kaiken kaikkiaan yksitoista kehittämisehdotusta

hallintovaliokunta kiinnittääkin mietinnössään erityistä huomiota siihen etteivät aluehallintoviranomaisten maantieteelliset toiminta alueet voi muodostua kohtuuttoman suuriksi aluehallintoviranomaisten lukumäärää tarkasteltaessa

aluehallintovirastojen eli avien määrä on tällä hetkellä kuusi ja suomi on maantieteellisesti erittäin suuri maa vaikka väestö meillä onkin kohtuullisen pieni noin kansainvälisesti vertailtuna

jotta turvaisimme valtion aluehallinnon läsnäolon kohtuudella kaikkialla suomessa ei aluehallintoviranomaisten lukumäärää voida enää nykyisestään vähentää

arvoisa puhemies

eduskuntavaalien jälkeen tapahtui suunnanmuutos

esimerkiksi vaalipiirijako suurkuntauudistus sekä hallituksen pyrkimys vahvistaa keskuskaupunkien asemaa alueellisessa päätöksenteossa vaikuttavat aluehallintomme tulevaisuuteen

olemmekin tietyssä mielessä nyt vedenjakajalla jatkammeko hallinnon uudistamista yleiseurooppalaiseen tapaan vahvistamalla paikallista ja alueellista päätöksentekoa vai toimimmeko itäeurooppalaiseen tapaan lujittamalla keskusvallan otetta ja antamalla keskusvallan ohessa valtaa vain harvoille tässä tapauksessa keskuskaupungeille

hallintovaliokunta on kiinnittänyt erityistä huomiota myös lupamenettelyyn ja lupamaksuihin joista täällä edellä myös valiokunnan puheenjohtaja mainitsi

jos itse lupamenettely on venynyt yli kahden vuoden ja tämän jälkeen joudutaan vielä valitusprosesseihin jokainen ymmärtää että lupamenettelystä on tullut osittain jo alueellisen kehityksen ja elinkeinoelämämme investointien jarru

tällöin erityistä huomiota tulee kuitenkin kiinnittää siihen etteivät lupamaksut niin sanotuille tavallisille pienyrittäjille vaikkapa maatalousyrittäjille investoidessa nouse kohtuuttoman korkeiksi

arvoisa puhemies

kuten selonteossa ja hallintovaliokunnan mietinnössäkin todetaan toteutettu aluehallintouudistus on pääosin onnistunut hyvin

valtion aluehallinnon kehittämisen ja rakenteellisen uudistamisen tulee pohjautua kuitenkin selkeään tavoitteeseen tasapainoisesti hallinnoidusta suomesta

arvoisa puhemies

suomen tilanne on niin vakava ettei tässä auta huutaminen edellisten tai sitä edellisten hallitusten perään

vähän valitettavasti tulee semmoinen mieli kun kuunteli valtiovarainministeri rinnettä että tässä nyt hallitus pyrkii vastuuta pakoilemaan kun valtiovarainministeri rinne totesi että turha syyttää luottoluokituksen laskusta hallitusta

tosiasia on kuitenkin se että kun katsotaan tämän ja edellisen kataisen hallituksen taivalta niin tänä aikana kaikki keskeiset rakenneuudistukset joita hallitus aikoi tehdä itse hallitusohjelmassaan lupasi ovat jääneet tekemättä

kun kiertää maata ja vaalipiiriä niin tulevat vastaan ihmisten näkemykset siitä että tämä neljä vuotta on ikään kuin menetetty aika yhteiskunnan ja suomen uudistamisessa työpaikkojen synnyttämiseksi

siksi haluaisinkin kysyä arvoisalta valtiovarainministeriltä

arvoisa puhemies

sen takia tämä keskustan yrittäjävähennys on erittäin tärkeä koska näissä yrityksissä verotus on tosi asiassa kiristynyt ja suhteessa osakeyhtiöihin varsinkin se on kiristynyt niin että monessa tapauksessa siitäkin rahasta joka käytetään investointeihin tai lainanmaksuun siellä yrityksessä joudutaan maksamaan veroa erittäin korkealla ansiotuloveroprosentilla ja se on osittain jarruttamassa tätä kasvua

täällä edustaja mäkinen joka näköjään ehti jo lähteä otti esille sen että tarvitaan rakenneuudistuksia ja siitä olen kyllä täysin samaa mieltä

arvoisa puhemies

mutta haluaisin kuulla täällä kun täällä on vielä joitakin vai onko täällä hallituspuolueiden edustajia että onko tämä hallitus saanut itse asiassa kautensa aikana eteenpäin yhtään rakenneuudistusta jota se on aikonut tehdä

sitten haluan vielä lopussa todeta perussuomalaisten tehottomia yritystukia koskeviin puheisiin että haluaisin kuulla todella itsekin että mitä ne tehottomat yritystuet todella ovat

molemmissa annetaan nyt vääränlainen signaali että yrittäjyyttä ei haluta nyt tukea

päinvastoin tässähän on riskinä se että jos ja kun synnytysyksikkö lopetetaan sen myötä myös operatiivinen päivystys ja muukin päivystys loppuu nopeasti ja se vaikeuttaa muiden hoitojen antamista sydän aivoinfarktit tapaturmat sekä akuutit muut hoidot hoidon tarpeet hiipuvat siellä

kun aikaisemmassa työelämässä olen näitten asioitten kanssa ollut tekemisissä muistan varsin hyvin että monella yrittäjällä niin maatalouspuolella kuin varsinaisella muullakin yrityssektorilla oli se ongelma että eläkekertymä jäi erittäin alhaiseksi ja se sitten huomattiin jossain vaiheessa kun eläkeikä lähestyi

se viittaus temin selvitykseen on erittäin vaarallinen koska siellä on muun muassa mainittu yhtenä hyvin tehottomana tukena kuljetustuki josta olen kyllä itse erittäin paljon toista mieltä

nyt tämä muutos mitä esitetään on viemässä aivan väärään suuntaan ja edelleen näyttää siltä että yrittäjien eläkkeet tulevat valitettavasti jäämään erittäin pieniksi ja se on kyllä valitettava asia

ja kun tutkijat thlstä ovat sanoneet että tällä ei ole terveyttä edistävää vaikutusta eikä positiivisia taloudellisia vaikutuksia niin sen takia olen arvostelemassa tätä ja itse asiassa kannattamassa tätä lakialoitetta mikä täällä on tehty tästä asiasta

annetaan mieluummin semmoinen viesti että tuetaan yrittäjyyttä ja pyritään siihen kannustamaan eikä niin että kustannukset vain nousevat ja sosiaaliturva heikkenee

tässä edustaja peltokorpi otti esille sen kun puhuin siitä olisiko vaihtoehto se että pienissä keskussairaaloissa hyväksytään enemmän tämmöinen takapäivystys

en tarkoittanut tässä sitä että synnytyksiä muutettaisiin millään tavalla enemmän lääkäripainotteisiksi vaan toimittaisiin nykyisen käytännön mukaan mutta kun päivystysasetus vaatii sitä aktiivipäivystystä sitä että siellä sairaalassa oltaisiin läsnä koko ajan päivystämässä niin pitäisi tämän sijaan sallia tämä takapäivystys niin että jos ei sinä yönä tule ketään synnyttäjää niin ei tarvitsisi turhaan niitten lääkäreitten ja anestesiologien olla siellä paikalla

tähän alkuun pari kommenttia tähän kilometrikorvausdebattiin joka täällä käytiin äsken

arvoisa puhemies

kun edustaja kärnä otti jo toisen kerran esille tämän vertauksen tässä että tällä yhteisöveron alennuksella pyritään luomaan työpaikkoja niin hän vertasi sitä jotenkin kittilän suurikuusikon kultakaivoksen investointiin

kuten tuossa edellä debattipuheenvuorossa totesin suomessa asuu euroopan ainoa alkuperäiskansa ja siitä syystä meille kaikille kansanedustajille erityisesti pitää olla kunniakysymys se että me pyrimme pitämään huolta sen kulttuurin ja kielen laajasti otettuna sen kulttuurin säilymisestä

tämä olisi edullisempaa taloudellisesti meille

sitten jos niitä kilometrikorvauksia tulee siis paljon eli työnantaja maksaa työajoista paljon jokaisella työnantajalla on kyllä kyky arvioida ja myös kyky tehdä ratkaisuja siitä tarjoaako työntekijälle vaihtoehtoisen ratkaisun vaikkapa vuokra auton tai sitten niin että ostetaan yritykseen auto jolla sitten ajetaan

ei näitä asioita voi verrata millään tavalla toisiinsa

saamelaiskulttuurin määritteleminenhän on hieman haastavaa mutta aivan keskeisenä osana siihen kuuluvat perinteiset elinkeinot ja käsityöt mutta erityisesti saamen kieli ja siksi tämä kielen säilyminen jonka eteen myös eduskunta ja erityisesti lappilaiset kansanedustajat ovat pyrkineet tekemään töitä on yksi tärkeimmistä saamelaisen kulttuurin säilymisedellytyksistä

kyllä tässä jokainen työnantajakin käy tällaista rationaalista punnintaa mikä on tarkoituksenmukaista

täällä on käyty myös kovaa debattia siitä kenen aikana on eniten velkaannuttu enemmän tai vähemmän

maamme taloushistoriaan mahtuu kyllä monenlaisia vaiheita ja tuota velkaantumista pitää aina punnita myös sitä vasten mikä on suomen bruttokansantuote

jos me katsomme tätä salia ja näemme näitä keltaisia kirjoja täällä joissa on ensi vuoden valtion talousarvio niin täytyy sanoa että on kyllä erikoista että tuossakin talousarviossa on kymmeniä miljoonia määrärahoja erilaiseen kulttuuritoimintaan sinänsä tärkeään toimintaan täällä suomessa mutta joka vuosi me joudumme taistelemaan erikseen täällä eduskunnassa että saisimme muutaman sadantuhannen määrärahan saamen kielen kielipesien toimintaan

vienti ei vedä entiseen malliin ja kun nämä säästötoimenpiteet eivät ole kenellekään mukavia ja miellyttäviä joudumme itse kukin katsomaan aika ajoin peiliin ja kysymään ovatko nämä välttämättömiä

en voi kun ihmetellä miten hallituksella miinusmerkkiseksi lähteä tämäntyyppisiin lakiesityksiin joista asiantuntijat ovat valiokuntakäsittelyssäkin todenneet että lakimuutos vahingoittaa paikallisiin energialähteisiin siis kotimaisiin energialähteisiin perustuvaa energiatuotantoa ja investointeja suomeen

siis maassa jossa on euroopan ainoa alkuperäiskansa ja sen pitäisi olla meidän tärkein kulttuurinen tekomme että me huolehdimme sen säilyttämisestä joudutaan joka vuosi taistelemaan siitä että saadaan riittävät rahat sen kielen ylläpitämiseksi siis sille välttämättömälle toiminnalle jolla se kieli voidaan pitää elävänä ne kolme saamen kieltä voidaan pitää elävänä joita täällä on

arvoisa puhemies

siis tässä tilanteessa kun kauppataseemme ja vaihtotaseemme ovat kääntyneet vääränmerkkisiksi meidän vientimme tökkii niin sanotusti eli emme saa poliittisilla päätöksillä meidän vientiä vetämään ainoa järkevä linja olisi se että me pyrkisimme kotimaisella tuotannolla korvaamaan ulkomaista muun muassa ulkomaista energiatuontia

olen edustaja eestilän kanssa samaa mieltä siitä että järkevää työnjakoa tarvitaan ja se on varmasti perusajatus tässä sote uudistuksessa myös että siellä sote alueen sisällä tehdään niitten yksiköitten välillä työnjakoa joka on kustannuksia alentamassa

kun tuolla keskustelin hetki sitten nuorten saamelaisten kanssa olimme samaa mieltä siitä että on täysin selvää että jos perinteisten elinkeinojen muun muassa poronhoidon edellytyksistä ei pidetä huolta niin se uhkaa myös koko saamelaiskulttuurin säilymistä koska niiltä perinteisiltä saamelaisalueilta joudutaan muuttamaan pois jos eivät poronhoidon edellytykset ole kunnossa

nyt tämä hallituksen esitys vie täysin väärään suuntaan ja toiseen suuntaan suomen elinkeinoelämää ja investointeja

esitetty lakimuutos heikentää valtakunnan energiaomavaraisuutta ja kauppatasetta

esimerkiksi näitä keskussairaaloita joissa on tämä päivystysstatus on tällä hetkellä noin parikymmentä suomessa ja nyt ollaan niistäkin monesta viemässä tämä synnytystoiminta pois ja silloin puhutaan että matkat saattavat satoja kilometrejä kasvaa

lakimuutos väistämättä pudottaa metsäenergian käyttöä suomessa romuttaa metsäenergialla tuotetun lauhdesähkön kannattavuuden ja tuotantomäärän lisää ulkomailta tuodun sähkön määrää sekä lisää fossiilisten tuontipolttoaineiden muun muassa hiilen käyttöä

tähän liittyy hyvin kiinteästi myös petopolitiikka johon en tässä sen syvemmin mene mutta haluan sen nostaa esille koska pidän sitä tärkeänä että perinteiset elinkeinot ovat erittäin merkittävä osa tätä saamelaiskulttuuria

nyt kun meillä on hallituksen esitys saamelaiskäräjälaiksi käsittelyssä täällä edellä puheenvuoroissa on nostettukin esiin erittäin hyvin muutamia kohtia jotka ovat ongelmallisia ja otan itse esiin tämän saamelaismääritelmän

siksi on erinomaista että hallitus on sitoutunut viemään myös tätä kilpailukykyä parantavaa lakipakettia eteenpäin elleivät työmarkkinaosapuolet pääse asiasta sopimukseen

on myös erittäin ikävää että hallitus ei tätä esitystä valmistellessaan arvioinut millään lailla aluetaloudellisia vaikutuksia

mutta arvoisa puhemies kaiken synkkyyden keskellä johon meille onneksi talvi tuo lumentulon kautta hieman valoisuuttakin tänne joulun tullessa haluan korostaa näiden synkkien puheenvuorojenkin keskellä sitä että meidän on samalla kun me kerromme totuuden rohkaistava suomalaisia ja luotava tietyllä tavalla näköalaa tulevaisuuteen niin että kun me nyt teemme oikeita ratkaisuja ja me saamme kilpailukyvyn paranemaan me saamme työpaikkoja luotua suomeen niin tästäkin me vielä selviämme

tämän hallituksen esityksen vaikutukset ovat kaikista negatiivisimmat nimenomaan itä ja pohjois suomessa

ne vaikuttavat koko suomeen mutta erityisesti itä ja pohjois suomeen joista metsäteollisuus on viime vuosina voimakkaasti vetäytynyt muun muassa kajaanista ja kemijärveltä ja täällä suuret puunkäyttäjät ovat poistuneet alueilta

mutta ihan kolmantena uutena tekijänä ollaan nostamassa siis sellaisena uutena tekijänä jota nykyisessä laissa ei ole tämmöinen ryhmähyväksyntä näiden kahden edellä mainitun tekijän lisäksi

jos me vähän suhteutamme niin vaikka me joudumme koulutuksesta leikkaamaan ja vähän kaikkialta leikkaamaan edelleen meillä suomessa on maailman mittaluokassa erinomainen koulutusjärjestelmä tämänkin jälkeen

nyt olisi nimenomaan tilausta rovaniemellekin suunnitellun mustikkamaan voimalaitoksen tyyppisille uusille biovoimalaitoksille jotka käyttävät pääosin metsähaketta ja ensiharvennuksesta saatuja puita mutta tämäntyyppiset hallituksen toimenpiteet ovat omiaan nimenomaan laittamaan kaikki bioenergiainvestoinnit jäihin suomessa

siksi pidän kyllä tätä hieman ongelmallisena että jos henkilö täyttää ne objektiiviset kriteerit jotka laissa on määritelty että hän on esimerkiksi sukutaustaltaan saamelainen ja on kieliyhteys ja niin edelleen hän on säilyttänyt yhteydenkin saamelaiskulttuuriin ja niin edelleen hän täyttää objektiiviset kriteerit ja hän pitää itseään saamelaisena niin voiko olla että häntä ei sitten hyväksyttäisikään vaaliluetteloon

vaikka me subjektiivista päivähoito oikeutta hieman rajaamme korostaen vanhempien omaa kasvatusvastuuta edelleen meillä on maailman mittakaavassa erinomainen ja ainutlaatuinen järjestelmä

kun nyt katsoo miten energiatoimialalla on käynyt niin valitettavasti suuret toimijat ovat nyt tekohengittämässä vanhaa tekniikkaa ja mitään uusia merkittäviä voimalaitos investointeja jotka pohjautuisivat nimenomaan metsäperäiselle kotimaiselle polttoaineelle ei olla käynnistämässä

minusta on tärkeää että sellaista tilannetta ei päästettäisi suomessa syntymään että ihmiset kokisivat siinä mielessä vääryyttä että he täyttävät objektiiviset kriteerit kokevat itsensä saamelaisiksi mutta siitä huolimatta heidät jätetään tämän yhteisön ulkopuolelle

arvoisa puhemies

kun edustaja tynkkynen tuossa otti esille tämän alueellisen toiminnan kalleuden ja ehkä sen että joku on vaatinut sinne lisäpanostuksia niin haluan todeta että itse tuossa omassa puheenvuorossani lähinnä halusin korostaa sitä että on tärkeää että niitä voimavaroja joita nyt on ohjattu alueellisille radioille tai alueyksiköille ei lähdettäisi vähentämään vaan huomattaisiin tämä tärkeys

arvoisa puhemies

hallitus tässä esityksessä vetoaa euroopan unioniin tai siihen että tämä mekanismi joka nyt turpeen korotuksella laukeaa on notifioitu euroopan unionissa ja sen takia sitä ei voitaisi muuttaa tässä vaiheessa

siksi on tärkeää että perustuslakivaliokunta kuulee laajasti asiantuntijoita tämän lain kaikkien näitten esiin nostettujen ongelmakohtienkin osalta ja harkitsee mikä on se lopullinen sisältö jolla sitten mietintö tulee tänne saliin lopulta

nimittäin voin todeta esimerkiksi että lapissakin tämä lapin radio on osa lappilaista identiteettiä ja sitä kyllä hyvin paljon kuunnellaan ja se koetaan erittäin tärkeäksi siellä maakunnassa

kun poliittisesti on vaikeita päätöksiä on helppo piiloutua eu säännösten taakse kun hallitukselta puuttuu poliittinen tahto lähteä tosiasiassa muuttamaan tätä mekanismia niin että se olisi suomen kansantalouden ja suomen alueiden suomalaisten ihmisten ja suomalaisten työpaikkojen puolesta järkevää

olen itse perustuslakivaliokunnan jäsen ja odotan muun muassa näistä näkökulmista erittäin suurella mielenkiinnolla tuon valiokunnan kuulemisia ja valiokunnan käsittelyä

toinen asia vielä johon haluan kiinnittää huomiota on se että nyt kun yleisradioverolla kerätään tuloja niin seurattaisiin hyvin tarkkaan että ne rahat todella vastaavat sitä mitä yleisradiolle valtiolta sitten suoritetaan

talouden noususuhdanteessa energiahyödykkeiden hintojen noustessa ja vakaiden rahoitusmarkkinoiden aikana investointien kannalta tukimekanismien merkitys voi olla vähäinen

vaikeina aikoina joita nyt eletään ulkopuolisten markkinatekijöiden pettäessä alta kansallisella poliittisella päätöksenteolla on mahdollista olla vaaankieliasemassa investointihankkeiden toteuttamisen osalta

sen takia jos tämä yleisradiolle suoritettava summa muuttuu suuntaan tai toiseen on tärkeää että veron perustetta myös samalla muutetaan niin että ne aina vastaavat toisiaan

en voi kuin hämmästellä miten tällaisessa taloudellisessa tilanteessa hallitus tuo kotimaisen energiantuotannon kannalta tämäntyyppisiä esityksiä

täällä on todella keskusteltu näistä tehottomista yritystuista ja edelläänkään valitettavasti en saanut vastausta siihen kannattavatko perussuomalaiset todella alueellisen kuljetustuen poistamista kokonaan kun he antavat puheissaan sellaisen kuvan tässä

arvoisa puhemies

toinen juttu jota on täällä sivuttu monesti on tämä arvonlisäveroalarajahuojennuksen nostaminen ja mielestäni ei kyllä alarajaa välttämättä kannata nostaa kovin ylös mutta sen sijaan sitä alarajahuojennusta joka on semmoinen joustava elementti on järkevää kyllä nostaa

se näitä pieniä palvelualan yrityksiä kyllä kannustaisi ja yrittäjyyttä kannustaisi että se arvonlisäverokustannus tavallaan joustavasti tulisi siihen mukaan liikevaihdon kasvaessa mutta ei tulisi mitään kynnystä niin ettei kannattaisi tienata enempää tai tehdä enempää töitä

haluaisin kysyä arvoisa pääministeri

mikä on teidän käsityksenne siitä että jos tämä yhteinen talletussuojarahasto tulee mikä olisi suomalaisten veronmaksajien enimmäisvastuu siinä tilanteessa jos eurooppalaisia pankkeja alkaisi kaatua

pyydän merkitsemään pöytäkirjaan

yksi juttu joka liittyy tähän varjobudjettiin on se että keskustahan ei olisi tekemässä lapsilisäleikkauksia eikä lapsilisävähennystä joka on täysin tolkuton ja täysin hullu ajatuskin että tehdään lapsiperheitä näin epäoikeudenmukaisesti kohteleva lapsivähennys

yksi keskeisistä sisällöistä tässä hallituksen esityksessä on nimenomaan se että muutoksenhakuoi keus ulotetaan myös nykyisiin kurinpito ojennuksiin ja samalla luovuttaisiin erottelusta kurinpito ojennuksiin ja kurinpitorangaistuksiin siten että kaikkia seuraamuksia kutsuttaisiin kurinpitorangaistuksiksi

ehkä eniten tämän hallituksen esityksen käsittelyssä on puhuttanut sekä mietintövaliokuntaa hallintovaliokuntaa että myös lausuntovaliokuntia nimenomaan se että kun poistumiskielto ja poistumisrangaistus yhdistetään niin hallituksen esityksen mukaan näitä lyhyitä kolmen vuorokauden tai sitä lyhempiä poistumiskieltoja ei voitaisi panna täytäntöön viikonloppuna tai juhlapyhinä tai vastaavina aikoina

asia oli siinä mielessä tärkeä koska tämä on todellakin hallitusohjelmassa nimetty tärkeimmäksi rakenneuudistukseksi hallitukselta

nyt tässä käsittelyssähän kävi niin että lausunnon antaneet puolustusvaliokunta ja lakivaliokunta olivat lausunnoissaan sitä mieltä että tältä osin hallituksen esitys ei ole kohdillaan ja poistumiskielto myös lyhyt poistumiskielto nykyisen mukaisesti voitaisiin panna myös viikonloppuna täytäntöön

esitin eilen että asia jätettäisiin pöydälle jotta saisimme myös asianomaiselta ministeriltä vastauksia muutamiin kysymyksiin jotka todella askarruttavat mieltä kun lukee tätä hallituksen esitystä

sitten kun hallintovaliokunta tätä käsitteli niin näyttää siltä että tässä haettiin nyt sitten tämmöistä niin sanottua laihaa kompromissia hallituksen esityksen ja lakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan esitysten ja lausuntojen välillä niin että lopputuloksena on se että jos tämä lyhyt poistumiskielto laitetaan täytäntöön viikonloppuna sille pitää olla painavat perusteet

tuli tämä kaikista suurin rakenneuudistus jolla piti saada aikaan miljardisäästöt ja jossa haaveena oli suurkunnat suomeen jotka vahvoina peruskuntina pystyisivät vastaamaan myös vastuukuntina näistä sosiaali ja terveydenhuollon palveluista

arvoisa puhemies

tutkimusten mukaan enin osa rikoksista tehdään kaupungeissa mutta silti maaseudulla ihmiset kokevat enemmän turvattomuutta

nyt kun me olemme joka tapauksessa siirtymässä aivan erityyppiseen sosiaali ja terveydenhuollon järjestämiseen niin että sote palveluiden sekä järjestäminen että tuottaminen irrotetaan kuntaperusteisuudesta niin herää kysymys mihin tätä koko kuntarakennelakia tarvitaan tämän sisältöisenä

esimerkiksi lapissa poliisin toimintavalmiusaika on paikka paikoin reilusti yli tunnin ja nyt näyttää siltä että on myös sen tyyppistä kehitystä että kun virkoja vapautuu sieltä maakunnasta niin niitä edelleen siis maakunnan sisälläkin keskitetään sinne kaupunkeihin

arvoisa puhemies

hallitus on erittäin rankalla kädellä vähentänyt kuntien valtionosuuksia ja kun viimeistä uudistusta käsiteltiin perustuslakivaliokunta otti erittäin voimakkaasti kantaa siihen että tämä valtionosuuksien leikkaus on eriarvoistamassa kuntia ja sitä kautta myös kuntalaisia

mielestäni tämä laiha kompromissi ei ole paras mahdollinen ratkaisu

jos otetaan huomioon tämä rangaistuksen teho ja merkitys niin kyllähän käytännössä tänä päivänä viikonloppuvapaat ovat juuri niitä joiden menettämisellä jotain merkitystä on

kysyisinkin arvoisalta ministeriltä aikooko ministeri jo jotenkin valvoa tätä tai puuttua siihen että ei enempää enää poliisilaitosten sisällä keskitettäisi niitä virkoja

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

ei opiskelijoiden eikä muidenkaan sosiaalietuuksia saavien perustoimeentulo jonka takaa myös perustuslaki ole kiinni siitä onko etuus sidottu indeksiin vai ei vaan yleensä siitä etuuden tasosta

vaalit ovat tulossa ja ei niitä tavoitteita joita tällä tavoitellaan tulla saavuttamaan eikä välttämättä ole edes mielekästä saavuttaa koska tiedämme että kuntien rooli tulee muodostumaan aivan toisenlaiseksi kuin tämän lain valmisteluvaiheessa oli ajateltu